mutta yhtä selvää on se että näillä päästään monta kuukautta eteenpäin kaikissa oloissa monta monta kuukautta eteenpäin ja hallitus on ilmoittanut julkisesti ja tässä minä seuraavan kerran ilmoitan että hallitus valmistelee jatkotoimia joissa katsotaan riittävätkö ne mitä nyt on täällä päätetty

on voitava vaikuttaa siihen että niitten ikäluokkien jotka ovat työiässä työllistymis ja työssäolemisastetta pitää kyetä tuntuvasti nostamaan ja näihin toimiin tähtäävät nyt nämä hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteiset sopimukset

arvoisa puhemies

no ajatus siitä että sitten kuitenkin pitäisi olla tämmöinen yksi suurkunta ajatus ja että kunnan koon pitäisi olla niin suuri että se yksi kunta pystyy aina järjestämään kaikki palvelut

jos ei lähdettiin hakeutumaan sitten myös kuntaliitoksiin

niin kuin äsken täällä vastauspuheenvuorona kertaalleen sanoin en minä euroopassa tiedä sellaista maata jossa näin on asianlaita että yhden kunnan pitäisi aina yksin pystyä ratkaisemaan taikka vastaamaan kaikista palvelutehtävistä ei ole

kertaan vielä niihin liittyen sen että sekä innovaatiokannustin että bisnesenkelijärjestelyt ovat oikeansuuntaisia siinä ajassa jolloin ne tehtiin

ei tapahdu mitään sellaista merkittävää prosessia ja kuka tietää tästä kansanedustajajoukosta arvon kollegoista missä päin suomea olisi viimeisen vuoden puolentoista vuoden aikaan ollut todellista tällaista hanketta

näiden toimien lisäksi ajatellen tämän tyyppisten takausvastuitten hoitamista ja rahoituksen järjestelyä silloin kun pankit eivät niitä pysty hoitamaan parhaillaan nyt mietitään ja arvioidaan mitä muuta tarvitaan koska markkinoilta tulee erilaista viestiä siitä mikä on taudin kuva tänään ja miten taudin kuva näyttäisi kehittyvän tästä edespäin useamman kuukauden aikaan

on niitä muutama mutta erittäin harva todellinen hanke jossa tätä paras hankkeen ideaa olisi viety eteenpäin

on niitä lähipalveluja joita tällä hetkellä hoitavat monessa tapauksessa aika pienetkin kunnat silloin kun yhdyskuntarakenne puhuu pienen puolesta ja on sellaisia palveluja joita kerta kaikkiaan yksi pienempi kunta ei väestömääränsä vähäisyyden vuoksi pysty hoitamaan vaan joiden palveluiden ylemmänasteisten palvelujen hoitoa varten tarvitaan huomattavasti laajempi väestöpohja

tässä tilanteessa ne ovat riittämättömiä vastaamaan siihen todellisuuteen jossa suomalainen elinkeino kamppailee maailmalla tilasta viennissä ja täällä tilasta menestyäkseen tänne tulvivan tuotannon kanssa

kutsuin avukseni entisen okon pääjohtajan ja professorin tiedemiehen antti tanskasen lähinnä siitä syystä että hän käy läpi koska hänellä ei ole mitään omaa portfoliota omaa salkkua enää kannettavana eri asiantuntijoitten kanssa arvion siitä mikä tuo taudin kuvan kehitys näyttäisi olevan ja hänen tehtävänään on sitten tehdä arvio myöskin kun on esitetty erilaisia uusia lääkkeitä monia erilaisia uusia lääkkeitä

tänäänkin täällä pääministeri kertoi että väestörakenne näissä ja noissa kunnissa ikääntyy näin ja näin ja näin ja näin ikään kuin ne vanhat ihmiset siitä nuortuisivat jos se paikkakunta liitettäisiin johonkin suureen kuntaan tai sairaat siitä parantuisivat jos ne ihmiset ja sen omasta heidän kuntansa liitettäisiin johonkin suureen kuntaan

me ajattelemme että maakuntalaajuisuus voisi olla esimerkiksi perusterveydenhoidon osalta ihan oikea ihan käypäinen ratkaisu monessa nimenomaisessa tapauksessa

sitten mennään mielellään tämä lista loppuun

samalla tavalla näiden ihmisten palvelut sote palvelut hoitaa riippumatta siitä kuuluuko joku paikkakunta johonkin jatkaako se itsenäisenä elämäänsä vai liittyykö se johonkin toiseen kuntaan

suhdannelainan luonne sen ehdot ovat vielä kertaalleen erilaiset kuin finnveran normaalin kotimaan luototuksen eli niin sanotut vapaavuodet ja sitten huomattavan suuri riskinotto

hänen tehtävänään on tavallaan panna lääkepurkit riviin ja arvioida millä lääkityksellä siihen hänen arvioimaansa taudin kuvaan voitaisiin parhaiten ja tehokkaimmalla tavalla vastata

no me olemme nyt odottaneet hallitukselta sitä mallia miten itse kuntarakenteitten osalta meneteltäisiin ja ennen kaikkea tämän soten suhteen mitkä ovat hallituksen linjat

pitäisikö olla vapaavuodet huomattavasti suurempi riskinotto ja vielä alempi korko niin siihen nyt ei ole ainakaan tässä vaiheessa katsottu aiheelliseksi mennä vaan kutakuinkin normaalit ehdot muutoin koron osalta mutta sitten nämä vapaavuodet ja vahvempi riskinotto ovat se aika mittavakin vastaantulo mitä valtio osoittaa nyt sitten yrityksiä kohtaan tässä

tarvitaan suuri ja nimenomaan tähän hetkeen sopiva iso ratkaisukokonaisuus talouspolitiikan ison pyörän tarkistaminen siihen kohtaan ja siihen tilaan missä sen tuleekin olla

antti tanskanen tekee työtä kaiken aikaa ja tarkoitus on että tammikuun puoleenväliin mennessä hänen kanssaan meille löytyy yhteinen käsitys

suomalaiset menevät äänestämään varsinaisena vaalipäivänä tietämättä sitä mikä koko edessä olevan neljän vuoden vaalikauden tärkein asia on minkälaiseen linjaukseen eri puolueiden edustajat tosiasiassa ovat sitoutuneet

sitten tarkoitukseni on konsultoida ja keskustella muun hallituksen kanssa ja tammikuun lopulla ne toimet jotka tarvitaan lisäbudjettiintää budjetin täällä niin eettinen suosiva lisäbudjetti ei lisäbudjettiin siinä yhteydessä esiteltäisiin eduskunnalle ja ne asiat mitkä ovat hoidettavissa ilman tällaisia lakimuutoksia tai budjettiin tulevia lisäyksiä hoidettaisiin erillisellä lisäyksellä

väitteeni ja paha pelkoni on että tilanne siellä tulee olemaan euromaailman kehityskuvan seurauksena vielä huonompi kuin mitä tässä pohjaksi oletetaan

kun minä keski suomessa kuuntelen eri kunnissa esimerkiksi kokoomuksen ehdokkaitten tai sosialidemokraattien ehdokkaitten sanomia niin eivät ne kerro siellä että meidän kunta pitää lakkauttaa

te yritätte täällä kertoa että ne rahat mitä tulee kunnan kassaan lisää enemmän ensi vuonna kuin mitä tänä vuonna tulee ovat jotenkin ikään kuin ekstraa noitten kuntien kannalta

tämä luo lisäpaineita sille että suomen täytyy valmistautua ottamaan vastaan ne haasteet ja yrittää jollakin tavalla lunastaa se oma menestyksensä

ei ole kertaakaan minkään finnveran luotto tai takausinstrumentin osalta käyty ymmärtääkseni edes muutaman sadan miljoonan euron päässä siitä katosta mikä on valtuuskatto

arvoisa puhemies

ja listaan

teidän pitää tietää että laki säätää sen että silloin kun kuntien palvelut lisääntyvät silloin kun kuntien palvelutuotannon kustannukset lisääntyvät silloin kun valtio verotuksella ottaa kunnilta tulopohjaa pois laki määrää että kuntien on hoidettava nämä tietyssä järjestyksessä vuositarkistuksina ja nelivuotistarkistuksina

tarvitaan rakenteellisia uudistuksia erilaisia rakenteellisia uudistuksia erityisesti palvelurakenteitten uudistamisia sekä valtion puolella että täällä kuntien puolella

arvoisa puhemies

omissa kunnissaan nä mä näiden puolueiden muun muassa kokoomuksen ja sdpn edustajat kuitenkin keräävät äänestäjiltä ääniä kertomatta sitä että kun ihmiset heitä äänestävät saattavat äänestää ihan hyvää henkilöä mutta heitä äänestäessään samalla nuo äänestäjät antavat tuen kokoomukselle ja sosialidemokraateille näille puolueille tehdä valtakunnan tasolla semmoisia ratkaisuja joita nämä ehdokkaat omassa kunnassaan suinkaan eivät ole äänestäjille kertoneet että tätä merkitsee meidän puolueen äänestäminen näissä kunnallisvaaleissa

aion olla täällä vielä monta kautta monta vaalikautta mutta muutamia vuorojakin jo nyt mennään siis tämän eduskunnan debatti keskustelu o

no suhdannelaina on tässä uusi instrumentti ja ymmärtääkseni taisi olla niin että edes finnveran hallintoneuvostokaan ei keksinyt siinä vaiheessa vielä esittää suhdannelainaa kun itse otin tämän asian esille

mutta tarvitaan myöskin sellaisia investointeja jotka tähtäävät tässä tilanteessa juuri nyt siihen että niillä investoinneilla rakennetaan jotain sellaista mikä ennen pitkää kuitenkin pitää rakentaa

tukat oli vanhalla periaatteella ei painittiin ylös ja puheenvuoron pituus on enintään korostaen komensi minut muka hyvä vähän jatkan muutamien puheenvuorojen jälkeen

arvoisa puhemies

silloinen ministeri kääriäinen ja ministeri kankaanniemi olivat siinä ministeriryhmässä jotka silloin valmistelivat ensimmäisen kerran käyttöön otetun suhdannelainan instrumentit

aivan erityisesti työllisyysperustein aivan erityisesti siitä syystä että todellakin se tulevaisuus muutaman vuoden päästä vaatii meiltä ihan erityyppistä kilpailukykyä

hallitus nyt siis tähtää näillä näkymillä sen linjauksen mukaan mitä peruspalveluministeri täällä sanoi niin kuin kuultiin siihen että meillä nämä erikoissairaanhoidon sairaanhoitopiirit nyt sitten lakkautettaisiin

minäkin myönnän että turpeen nimenomaan sen humuksen osalta on ongelmia jotka voidaan voittaa kun luvat myönnetään oikein ja pannaan lupaehdot niin kuin ne pitää laittaa jnp

kun saamme miinuskorolla rahaa maailmalta ja jos se käytetään ei syömävelkaa tänne synnyttäen vaan äsken kuvatun tyyppisiin investointeihin se kannattaa mikäli se investointi tuottaa jollakin prosentilla

mutta että turve alas ja te ette puhu mitään kivihiilestä jota kumminkin käytetään lähes kolme kertaa enemmän kuin turvetta joka on kotimainen energiavaihtoehto

jos sen tuotto on yli nolla prosenttia se investointi kannattaa ja tämäntyyppisiin investointeihin todellakin vaikka velkarahalla kannattaisi nyt satsata

olisi normaali kunta sitten olisi tämmöinen iso kunta sitten olisi sote yhteistyörakenne ja sitten vielä erva rakenne neljä päällekkäistä hallinnon tasoa suurin piirtein samanlaisten tehtävien päällä

missä teidän linjanne on

tämä on se hallituksen lopputulos tästä hallituksen mallista

arvoisa puhemies

vielä aivan pelkistäen se

kun tällä hetkellä jo hoidetaan erikoissairaanhoito kuntien yhteistyössä maakunnittain samalle järjestäjäorganisaatiolle tulisi kuulumaan myöskin perusterveydenhoito

arvoisa puhemies

ei vaan nyt on sellainen poikkeuksellinen rahamarkkinatilanne jossa saadaan rahaa miinuskorolla ja kun saadaan ja kun suomella nuo haasteet ovat kuvatunlaiset tuossa edessä niin niihin pitää siitä syystä vastata mielestäni sillä että investoidaan rohkeasti tuon tyyppisiin asioihin

mutta kun kertoo nämä numerot kuinka paljon kuntien kassaan tulee rahaa ja kun vielä televisioitiin suomen kansalle se lähetys niin kyllä teidän olisi pitänyt kertoa minkä takia tämä kassavirran lisäys mistä se tulee että ihan oikein siellä ovat ne syyt jotka säädettyjen lakien perusteella määräävät valtion maksamaan kunnille näitten ja näitten lisäkustannusten katteeksi tämän määrän ja että sen jälkeen te sitten leikkaatte sen

ne ovat tie tai tietoliikenneyhteydet joista täällä on puhuttu aikaisemminkin ja joukko muita sellaisia nimenomaan elinkeinoelämän tulevaisuuden menestystä parantavia toimia

ei niin vaan nimenomaan niin että nämä kunnat toimivat tilaajina hankkijoina ne keskustelevat tämän maakuntalaajuisen organisaation puhutaan nyt vaikka terveyspiiristä kanssa kertovat mitä ne haluavat ja ostavat palvelut tältä järjestäjäyhteisöltä maakunnan terveyspiiriltä jonka omistajana ne myös itse ovat

pihtipuhdas on samaan aikaan sekä omistaja siinä keski suomen terveyspiirissä että tilaaja joka tilaa niitä palveluja mitä erikoissairaanhoitoa ja perusterveydenhoitoa varten siellä pihtiputaalla tarvitaan

arvoisa puhemies

tämä on se meidän mallimme ja verrattuna siihen ideaan että keskuskaupungille keskitetään kaikki valta ja nämä ympärillä olevat maakunnat olisivat vain tilaajia tämä on paljon demokraattisempi paljon kansanvaltaisempi malli tämä keskustan malli

suomalainen elinkeino elämä ei maailmalla eikä maassa ole tästä syystä kilpailukykyinen

jo useiden vuosien ajan finnvera on luotottanut myöskin palvelusektorin yrityksiä ja yhä laajenevasti yhä suurempi siivu finnveran koko luottokannasta kohdentuu tänä päivänä nimenomaan palvelusektorille

siis tämä äsken sanottu työmarkkinakokonaisuus on toinen tärkeä osa mitä tässä tarvittaisiin tämän ison pyörän kääntämiseksi oikeaan suuntaan

tämä on suunta joka varmaan jatkuu

kolmas minkä tässä mainitsen on kyllä tämä yritysverouudistus

viron malli voisi olla mielestäni todellakin sitä että se perusrakenne olisi se että silloin kun raha jää se tulos jää siihen yritykseen sen investointiin sen kehittämiseen se olisi verotonta siihen saakka kun se raha otetaan siitä ulos

mutta kun se siitä ulos otetaan siinä tilanteessa se vero voisi olla jopa korkeampi kuin se tällä hetkellä on koska meillä erityisesti nyt on puute niistä investoinneista niistä menestysperustaa vahvistavista investoinneista ja sitä pitäisi katalysoida jollakin tavalla ja tämä viron malli tähän tapaan sovellettuna meidän oloihimme voisi olla malli joka tässä tilanteessa toimisi

mitä vielä jos joku haluaa tulkita että hallituksen alkuperäisestä julkiluetusta tavoitteesta sellaisenaan on luovuttu ja rakennettu yhteinen sopimus ammattiyhdistysliikkeen kanssa niin siitä vaan

arvoisa puhemies

palaan vielä ihan viimeisenä yksityiskohtana kun kuitenkin ensimmäisen kerran käytän varsinaisen puheenvuoron siihen että liikenneinfra on todella tärkeä osa kaikkea sitä mihin äskenkin viittasin

otan yhden valtakunnallisen hankkeen nelostien

tässä välillisesti implisiittisesti osapuolet tunnustavat että ne toimet mitä siinä sovittiin eivät riitä tarvitaan jotain muuta ja sen muun hakemiseen yhteisesti lähdetään

arvoisa puhemies

on ilman muuta selvää että koulutuksen trainingin kurssituksen erilaisten tällaisten toimien kautta pitää voida parantaa työssä jaksamista tietojen ja taitojen kohentamista

me olemme käynnistäneet meillä tykes ohjelman työelämän kehittämistoimenpiteet uudessa temissä ja on pantu entistä enemmän rahaa enemmän kuin edellisen hallituksen aikaan näihin toimiin rahaa

tämä on ihan konkreettinen esimerkki siitä jo mitä nyt on tehty ja näissä asioissa varmaan mennään vielä eteenpäin kun tätä valmistelua nyt sitten jatketaan

mitä vielä tulee siihen mitä verotuksessa on tehty kun täällä ed

arvoisa puhemies

vielä muutama sana edustaja tynkkysen hyvän puheenvuoron johdosta

sen lisäksi on tehty toki arvonlisäverossa nyt lokakuun alusta lähtien voimaan tuleva arvonlisäveron kevennys ja lisäksi tämä kelamaksun poisto jolle tulee korvaavat verot tai maksut